hallitus on tehnyt linjauksensa ja jos nämä luvat nyt sitten toteutuvat on syytä odottaa myös suomalaiselta elinkeinoelämältä nopeita ja mittavia näkemyksiä investointipäätöksistä ja investointipäätöksiä suomeen

valtio velkaantuu valtion verotulojen laskun ja menojen kasvun myötä erittäin voimakkaasti

sivistys ja koulutus ovat hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita

on aivan selvää että jos tämä suunta jatkuu on alijäämän kurominen erittäin ongelmallista etenkin kun väestö ikääntyy ja työikäinen väestö supistuu

nyt sitä on tarjolla joten teollisuuden on syytä vastata huutoonsa ja toki outokumpu jo ehättikin rytmittämään tornion ferrokromitehtaansa laajennuksen ydinvoima aikatauluun

tämän vaalikauden hallitukset ja tulevat sukupolvet valitettavasti joutuvat myöhemmin katumaan tänä vaalikautena tehtyjä koulutuspoliittisia päätöksiä

eli velkaantumisen kasvun pysäyttäminen tulee vaatimaan menojen kasvun hillintää verojen korotuksia ja ennen kaikkea talouden kasvua

odotan suurella mielenkiinnolla valiokuntakäsittelyä mutta samalla odotan myös sitä millä tavalla hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri omalta osaltaan haluaa varmistaa uusiutuvan energian kokonaispaketin etenemisen myös seuraavilla vaalikausilla ja millä tavalla muun muassa puun tuotantoa halutaan kehittää jo tällä vaalikaudella

niitä näkemyksiä ja toimenpiteitä tämän välikysymyksen esittämisellä on pyritty hakemaan hallitukselta muistaen että osaaminen on jatkossakin suomen tärkein kilpailukykytekijä ja se on sitä myös koko suomen tasapainoisen aluekehityksen ja koko suomen voimavarojen hyödyntämisen osalta

samalla tietysti on hyvä nähdä millä tavalla fingrid vastaa tarvittavan kantaverkon kehittämiseen mukaan lukien maapohjien lunastuskysymykset verkkojen alla

yhteiskunnan osaamisen näkökulmasta on aivan varmasti perusteltua ottaa syvälliseen keskusteluun nämä koulutussatsaukset kaiken kaikkiaan ja pyrkiä aikaansaamaan koko koulutukselle aito yhteinen tulevaisuuden tahtotila

joka tapauksessa ymmärrän itse niin että me olemme pelastamassa ennen kaikkea tässä nyt euroopan pankkijärjestelmää ja eurooppalaisen talouden vakautta emme ensisijaisesti kreikkaa

painottaa hoitoa tukee kiitettävästi yritystoimintaa painottaa kuntapalveluitten turvaamista ja rakentaa uutta pohjaa uudelle kasvulle

nythän näitä paljon puhuttuja rakenteellisia uudistuksia on tällä vaalikaudella puskettu läpi sektoreittain ja vielä ajallisesti peräkkäin jolloin eri sektoreitten välinen yhteistyö on myönteisen kehityksen sijaan ottanut rankkaa takapakkia

moni puhuja on täällä todennut jo tämän päivän aikana sen että mitkään toimenpiteet eivät ole liikaa pyrittäessä ehkäisemään työttömyyttä ja erityisesti nuorisotyöttömyyttä

esimerkiksi eri puolilla tapahtuneet laajat ytt ovat pakottaneet koulutusorganisaatiot tarkastelemaan vain omaa toimintaa ei siinä yhteistyötarkasteluja juuri ole ehditty tekemään

kaikki tiedämme että nuorisotyöttömien määrä on kasvanut lähes koko maassa ja onkin äärettömän tärkeää että budjetissa on räätälöity erillistä kokonaisuutta nuorten ja vastavalmistuneitten nopeaan työllistymiseen kuten myös siihen että lisätään muun muassa ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja

tähän riskiin meillä ei ole varaa ja siksi näenkin että tämä hallituksen esitys on pakko hyväksyä niin suomen kuin muidenkin euroopan maiden vakaan talous ja työllisyyskehityksen turvaamiseksi

samaan aikaan on leikattu valtionosuuksia muutenkin mikä on pienentänyt muun muassa kuntien mahdollisuuksia subventoida koulutuksen järjestämistä esi ja perusopetuksesta toisen asteen tasolle

edelleen on välttämätöntä että nuorten työllistymistä kaiken kaikkiaan seurataan ja varaudutaan siihen että tarvittaessa lisätalousarvioissa osoitetaan lisää määrärahoja työttömyyden hoitoon

tätä taustaa vasten on aika erikoista ollut kuunnella tämän päivän keskusteluja kuunnella sitä kuinka pääsääntöisesti hallituspuolueitten edustajat ovat jopa pitäneet suorastaan järkevinä tehtyjä koulutuspuolen leikkauksia

kuntakentästä on aika tavalla puhuttu ja todettu että kuntakentästä tämä hallitus ei olisi huolehtinut

ensinnäkin siitä toteutetaanko tämä rahoituspaketti nyt täysin oikein voidaan epäilemättä olla erilaistakin mieltä

ministeriön virkamiestyönä laatiman esityksen tarkoituksena on leikata valtion tukia uusjaolle ja siirtää päätöksentekovastuu asiasta ministeriöltä maanmittauslaitokselle

on pakko sanoa että itseäni kyllä hämmentää esimerkiksi se että kreikkaan sijoittaneet riskisijoittajat eivät näytä joutuvan ehkä minkäänlaiseen osavastuuseen tästä tilanteesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viime kuukausien talouskehityksen erittäin nopea heikentyminen ja ensi vuoden talousnäkymien epävarmuus suomessa ja maailmanlaajuisesti ovat kyllä luoneet näin ensimmäisen kauden edustajalle aika haastavan harjoituksen hahmottaa arviota oikeanlaisesta talouspolitiikasta budjettilinjauksineen

vaikutusarvioinnit ovat vajaita ne ovat jääneet tekemättä esimerkiksi budjetin osalta ja toisen asteen rakenne ja rahoituslakien osalta henkilöstöarvioinnit lapsivaikutusten arvioinnit ynnä muut ovat tekemättä

ehkä toisena kommenttina on erittäin tärkeää että kaikin tavoin huolehditaan siitä että kreikka vie lävitse tuntuvat ja uskottavat talouden tasapainottamistoimet ja toimenpiteet ja näinhän meille täällä on monessa ministereitten ja pääministerinkin puheenvuorossa todettu

onnetonta on ollut myös se että hallituksen lupaama koulutuksen tasa arvo ei ole edennyt pikemminkin päinvastoin

tuen avulla on saatu käynnistettyä yksityisiä investointeja ja taloudellista toimeliaisuutta maa ja metsätaloudessa moninkertaisesti myönnettyyn tukeen verrattuna

erityisen hätkähdyttävä oli viimeisin suomen pankin talousennuste jonka jälkeen varmasti viimeisinkin uskoo missä taloudessa kaiken kaikkiaan nyt sitten mennään

uusi turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko tuo hyvin esiin muun muassa sen että turvallisuustermin alle ei kuulu pelkästään niin sanottu sotilaallinen turvallisuus vaan meidän on arvioitava niin sanottua laajaa turvallisuuskäsitettä joka pitää sisällään luonnonkatastrofit tautiepidemiat eriasteisen terrorismin järjestäytyneen rikollisuuden ja niin edelleen

kaiken kaikkiaan voisi todeta sen että olemme tilanteessa jossa koulutuksesta ei voi leikata enää yhtään

jos tukea leikataan nämä investoinnit jäävät jatkossa osin tekemättä ja ensimmäiseksi siitä kärsivät uusjakoalueella työtä tekevät kuorma autoilijat rakennusurakoitsijat salaojaurakoitsijat heidän yrityksensä ja heidän työntekijänsä

valitettavasti vain monet tällä vaalikaudella tehdyt leikkaukset astuvat täysimääräisesti voimaan tulevien vaalikausien aikana

kolmas kommentti liittyy siihen että tämän prosessin seurauksena on aivan välttämätöntä että euhun on luotava selvät pelisäännöt sille että kreikan kaltaisia tilanteita ei pääse enää syntymään

tässä esityksessä ei ole lainkaan arvioitu näin menetettävien työpaikkojen määrää

yhdyn valtiovarainvaliokunnan mietinnön yleisperusteluihin niissä näkemyksissä kun valiokunta toteaa että keskustajohtoisen hallituksen tekemät ja esittämät budjettitoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä maan talouden elvyttämiseksi eli pankkisektorin vakauttaminen viennin mittavat tukitoimenpiteet veronkevennykset asunto ja väylärakentamisen tukeminen ja niin edelleen

jos ed

vielä edustaja suutarille

kyllä kainuun maakuntakokeilun viiden ensimmäisen vuoden erittäin sinnikkään työn ansiosta saatiin kuntien alijäämäkierre kääntymään parempaan suuntaan

näihin kaikkiin on varauduttava sisäisesti mutta yhdyn täysin selonteon näkemykseen siitä että suomen on toimittava kansainvälisesti vahvan ja toimintakykyisen euroopan unionin kehittämiseksi ja on tärkeää että lissabonin sopimus saataisiin voimaan mahdollisimman nopeasti

luonnoksessa väitetään että tuen leikkauksen jälkeen käynnistyvät uudet hankkeet olisivat nykytilanteeseen nähden taloudellisesti kannattavampia ja vaikuttavampia

tätä on perusteltu kuitenkin erittäin huonosti eli ymmärränkin sillä tavalla että kysymyksessä lienee lähinnä ainoastaan esitykseen perustuva toive

kaiken kaikkiaan koulutuksen saatavuus on turvattava kaikissa oloissa

neljäs kommentti liittyy siihen että meidän on ehkä syytä myös miettiä mitä vaikutuksia tämän tyyppisellä tilanteella on unionin yhteiseen budjettipolitiikkaan ja ennen kaikkea niihin sektoreihin jotka ovat kokonaisuudessaan unionin budjettivallan alla

selonteko linjaa aivan oikein että suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu ja sen tulee perustua suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään alueellisen puolustuksen periaatteitten mukaisesti yleiseen huom

yhdyn myös valiokunnan siihen arvioon että talousnäkymien valossa tarvitaan vielä lisää elvyttäviä toimenpiteitä ja uskoakseni niitä tarvitaan kyllä nopeasti ja vielä varmasti massiivisempina kuin jo toteutetut aivan oikeat ja hyvissä ajoin määritellyt toimenpiteet

arvoisa puhemies

itse näen sillä tavalla että uusjakojen avulla on edelleenkin mahdollista saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä hyvin kohtuullisin kustannuksin

tuossa ministeri totesi että jos tämän uusiutuvan energian käyttötavoitteet eivät muodostettavalla tukijärjestelmällä täyty niin näitä tukijärjestelmiä muutetaan

maakuntakokeiluajatus perustuu todella siihen että perusterveydenhuolto peruserikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut siirretään saman järjestäjän alle mistä tulee se etu että nämä eri toimintojen väliset raja aidat saadaan mielellään pois tai mahdollisimman mataliksi

lainmuutoksen perustelut ja etenkin sen vaikutukset näin ollen maatalouden rakennekehitykseen olisi syytä selvittää tässä lakiesityksessä tehtyä huolellisemmin vaikkapa jonkinlaisen työryhmän toimesta mutta arvoisa puhemies tässä vaiheessa kuten alussa totesin en pidä tätä lakiesitystä järkevänä

on aivan selvä asia että kaikilla niillä heijastusvaikutuksilla mitä tästä seuraa on epäilemättä aika suuria paineita esimerkiksi siihen millä tavalla vaikkapa nyt täysin integroitunutta maatalouspolitiikkaa ja maatalouden budjettipolitiikkaa kohtaan tällä prosessilla on

kansainvälisen yhteistyön osalta on todettava että vaikka euroopan unioni on suomelle myös turvallisuuspoliittinen valinta se on vaikutuskanava uhkien poistamiseksi

voi sanoa että pitkällä tähtäimellä tehokkain tapa puuttua nuorten ongelmiin on vahvistaa suomen osaamispohjaa eli panostaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

jos nyt sitten pohjoisessa käy niin niin kuin melko varmasti tulee käymään että metsähallitukselta tulevalla energiapuulla täyttyvät kaikki ne energiankäyttöpisteet mitä sillä alueella on ja yksityisten metsänomistajien energiapuu jää ulos niin olisiko ajateltavissa tätä ajatuskulkua eteenpäin niin että myös tällaisessa tilanteessa tätä tukijärjestelmää lähdettäisiin muuttamaan

äiti tilanteessa jo päätettyjä aikataulullisesti määriteltyjä muutamia toimenpiteitä olisi syytä harkita ehkä uudelleen

mutta ei euroopan unionille ole tulossa yhteistä aluepuolustuskykyä minkä vuoksi emme voi laskea tällä hetkellä mitään ulkopuolisen sotilaallisen avun varaan

ministeri virkkunen pyörittelette siellä päätänne

vaikka sotilaallista uhkaa ei olisikaan näkyvissä on kuitenkin välttämätöntä että itsenäisen maan on varauduttava puolustautumaan jos jostakin meille nyt tuntemattomasta syystä joudumme tilanteeseen joka puolustusta edellyttää

niin yritysten kuin kansantalouksienkin kilpailussa vahvat lähtevät uuteen nousukauteen muita vahvempina ja sen vuoksi on tärkeää että yhteiskunnan perusrakenteet osaaminen kansalaisten koulutus ja terveys ovat kunnossa taantuman jälkeenkin

jos lähialueellamme on sotilaallista potentiaalia pitää sitä olla myös meidän käytettävissämme

samoin taantuman aikana on pidettävä huolta siitä että saamme koko maan nimenomaisesti koko maan taloudelliset ja henkiset voimavarat käyttöön ja optimoimme ne tasapainoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseksi sekä kaikkien kansalaisten hyvin voinnin turvaamiseksi

niin osa suomalaisista kuin usean muunkin eu maan kansalaisista on raivoissaan siitä että verovaroja käytetään toisen eu maan huonon ja jopa vilpillisen talouspolitiikan pelastamiseksi

kuitenkin taustalla on se tilanne että itse asiassa uusiutuvan energian määrätavoitteet olisivat täyttymässä metsähallituksen toiminnan seurauksena mutta kärsijöinä olisivat yksityiset metsänomistajat

opetuksen sisältöjen sekä menetelmien tiukkaa normitusta on purettava ja jätettävä tilaa opettajien luovuudelle sekä paikallisesti sopiville ratkaisuille

puolustusvoimiemme nykyaikaistaminen on välttämätön edellytys ja siksi selonteon rahoitusresurssilinjaukset ovat oikeita tai ainakin oikeansuuntaisia

niiden jotka eivät tätä hyväksy on myös sitten otettava vastuu muun muassa erikseen määriteltävien joukko osastojen lakkauttamisesta

hahmotettaessa uskottavaa puolustuskykyä huomioiden eun sotilaallinen kyky meidän pienenevät ikäluokat puolustus ja aseteknologian kalleus se että suomi on pinta alaltaan yksi euroopan suurimmista maista ja naton selkeä muuttuminen tosiasiallisesti ensisijaisesti kriisinhallintaorganisaatioksi ja poliittiseksi yhteistyöjärjestöksi jonka toiminnoissa suomi jo niin monin tavoin on mukana totean että minusta selonteon nato linjaus on liian lievä

edellytysten turvaaminen tässä tarkoittaa muun muassa sitä että yliopistokeskusten rahoitus turvataan ja niitten asema turvataan yliopistolaissa sekä sitä että jokaisessa maakunnassa turvataan ammattikorkeakoulutoiminta sekä lisätään niitten tutkimus ja kehittämisrahoitusta

tämä edellyttää paras hankkeen määrätietoista eteenpäinviemistä mutta se edellyttää myös valtionosuusjärjestelmän kehittämistä niin että epäoikeudenmukaisuus joka johtuu nyt kunnallisverotason rajuista eroista eri puolilla suomea voitaisiin poistaa

näen niin että suomen nato jäsenyys on monella tavalla järkevä vaihtoehto mutta järkevään liittymisajankohtaan vaikuttavat monet eri seikat

tasapainoiseen aluekehitykseen ja suomalaiseen huoltovarmuuteen liittyy myös se että meidän on huolehdittava maaseudun toimintaedellytyksistä koko maassa mutta meidän on huolehdittava myös siitä että alueitten saavutettavuudesta huolehditaan tiestön rautatieliikenteen lentoliikenteen ja tietoliikenteen osalta

hallitus on näihin aivan oikein panostanut mutta on tärkeää että panostaminen on määrätietoista myös niin että väylästöjemme tasoa kyetään nostamaan vuosittain

tasapainoisen aluekehityksen turvaamiseksi on välttämätöntä löytää vielä esitettyjä vahvempia erillistoimenpiteitä pitkien välimatkojen aiheuttamien kustannusrasitteitten kompensointiin ja harvaanasuttujen alueitten yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseen

näitä erillistoimenpiteitä ovat muun muassa kuljetustukijärjestelmä jota tulee kehittää paremmin myös tasoltaan vastaamaan ruotsin kuljetustukijärjestelmää mutta edelleen on syytä kehittää muun muassa erillisiä verotoimenpiteitä yritysten kannattavuuden edistämiseksi

kahdesta rahamäärältään hyvin pienestä momentista joilla molemmilla on äärettömän suuri alueellinen vaikutus

en näe järkevänä että maakuntien kehittämisrahaa nyt leikataan tuon budjettiesityksen mukaisella tavalla

sillä on kuitenkin alueitten kehittämisen siemenraharoolin kautta erittäin suuri myönteinen vaikutus euromääräänsä nähden moninkertainen vaikutus ja näkisin että päinvastoin tuohon maakuntien kehittämisrahaan tulisi panostaa lisää ja se tulisi myös pitää maakuntien harkintavallassa

hallitus vastaa tähän talouden taantumaan aivan oikein niillä resursseilla ja niillä toimenpiteillä joita meillä on tällä hetkellä käytettävissä tässä talouden kriisissä jonka syyt ovat globaaleissa tekijöissä

toinen asia eli tämä kuljetustuki

millaiset ajatukset teillä nyt on tuon tuen jatkamisesta

sitä taustaa vasten on tietysti hiukan uskomatonta kuulla että täälläkin debatin yhteydessä joku loihe väittämään että tämä talouden taantuma olisi johtunut meidän omista talouden päätöksistä kahden viimeisen vuoden aikana

valitettavasti on tietysti myös selvää koska talouden taantuman syyt ovat globaalit että suomi tarvitsee tästä kriisistä selviytyäkseen myös globaalin maailman myönteistä vetovoimaa

arvoisa puhemies

on aivan semmoinen vaativa paikka lähteä puhumaan maa ja metsätalouspääluokan osalta retorisesti hyvin lahjakkaan esityksen jälkeen ed

kuten ministeri tässä totesi niin kuntakenttä on taloudellisesti aika vaikeassa tilanteessa ja tietysti tarvitaan kuntien omia toimenpiteitä tarvitaan toimenpiteitä joilla pystytään parantamaan palvelujen tuottamistapoja ja järjestämistapoja

ne ovat jopa tärkeämpiä kuin kuntaliitokset

ensinnäkin tämän maa ja metsätalouspääluokan osalta erityisesti maa ja metsätalousvaliokunta on todennut aivan oikein että hallituksen tulee seurata viljelijöitten tulokehitystä

on myönteistä että viime syksynä tehdyillä pankkisektorin vakauttamispäätöksillä pankkien väliset markkinat ovat nyt monella tavalla rauhoittumassa

edelleen on aivan oikein että hallitus näissä eri elvytyspaketeissaan on panostanut viennin edellytysten turvaamiseen kansantalouden elvyttämiseen muun muassa mittavin verohelpotuksin

tänä vuonna tuottajahinnat ovat alentuneet mutta onneksi kuitenkin tuotantokustannukset ovat alentuneet

näitä kaikkia toimenpiteitä on sitten vielä vahvistettu tämän vuoden ensimmäisellä lisätalousarviolla ja sitten myös tänään keskustelussa olevilla kehysriihen päätöksillä

se on kaiken kaikkiaan parantanut tilojen kannattavuutta jossakin määrin mutta on aivan selvä asia että tuotantosuunnittaiset erot kannattavuudessa ovat hyvinkin suuret

joka tapauksessa on todettava se että kaikkien tuotantosuuntien kannattavuus on hyvinkin vaatimaton ja pahin tilanne on tietysti tällä hetkellä maidontuotannossa

kehysriihen linjaukset eri toimenpiteitten kohdistamisesta ovat aivan oikeita eli vahvistetaan kuntataloutta lisätään työllistämistoimenpiteitä ja tuodaan sitten koko tähän päätösvolyymiin myös tällainen sosiaalinen näkökulma hyvin vahvasti

tietysti sianlihan tuotantoon sisältyy nyt kaikkia niitä ongelmia mitä tänäkin päivänä tässä salissa on jouduttu näkemään ja jouduttu toteamaan ja kohtaamaan

on pakko todeta että poliittisesti en missään tapauksessa sitä ratkaisua voi hyväksyä mutta olen samalla myös todennut sen että toki ymmärrän ne ratkaisut joita neuvottelupöydissä viime vuoden puolella tältä osin tehtiin

tehtiin päätös muun muassa takuueläkkeen aloittamisesta ja myös sitten lapsiperheitten etuisuudet sidottiin indekseihin asioita jotka keskustalle ovat äärettömän tärkeitä

sianlihan tuotantoonhan on kohdistunut niin kuin kaikki hyvin tiedämme monellakin tavalla jopa hyvin rikosluonteista painostusta joka missään tapauksessa ei ole ymmärrettävää eikä sallittavaa

lienee kuitenkin selvää että vielä tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan tämän talouden taantuman hoitamiseksi erillistoimenpiteitä muun muassa elinkeinoelämän eräille toimialoille yrityssektorin eräille toimialoille

heidän osaltaan on tietysti pyrittävä tekemään kaikki mahdollinen jotta kannattavuus pystyttäisiin turvaamaan ja usko alan tulevaisuuteen pystyttäisiin turvaamaan

arvoisa puhemies

on välttämätöntä että edelleen mietitään ja valmistaudutaan lisäelvytystoimenpiteisiin joitten kärki suunnataan julkisten hankintojen tai julkisessa intressissä ole vien hankintojen aikaistamiseen

kaiken kaikkiaan kannustan kyllä erittäin vahvasti ja lämpimästi edelleen toteuttamaan ministerin asettaman maatalouden kannattavuustyöryhmän eri esityksiä

poliisin vasteaikojen osalta on todettava selkeästi se että näillä harvaan asutuilla alueilla vasteajat ovat merkittävästikin pitemmät kuin taajama alueilla vaikka näissä pora uudistuksen perusteluissa puhutaankin keskiarvoista ja välttämättä nämä harvaan asutut alueet eivät sillä tavalla nouse sitten esille